ikäluokat pienenevät reservi pienenee

ne eivät ole toisensa pois sulkevia vaan toisiaan tukevia

siitä juuri on kysymys

muistuttaisin että viime vaalikaudella jolloin kokoomus oli oppositiossa kokoomus teki vastalauseen silloisen selonteon jalkaväkimiinoista luopumisen aikatauluun ja siihen kohtaan

kolmeen kohtaan

mutta esimerkiksi kun suomi lähetti vaalivalmennusjoukkoja tuonne pohjoisille alueille meidän joukkomme toimivat kaikkein vaativimmissa olosuhteissa pastu kylissä silloin vaalien alla mistä kertoivat joka päivä ne uutiset niistä yhteenotoista

luonnollisesti teemme niitä kansallisista lähtökohdista mutta olennaista on tietysti koko operaation kannalta että ne tehdään isafin toimesta ja näissä isafin ministerikokouksissa joihin kollegan kanssa molemmat osallistumme

helppo yhtyä siihen mitä ulkoministeri totesi että tarkkaa aikataulua tarkkaa rajaa on mahdoton tässä vaiheessa määrittää

vastauksena edustajille ruohonen lerner ja skinnari

ensinnäkin perussuomalaisten puheenvuorossa todettiin että te olette valmiita leikkaamaan yritystukirönsyjä

me olemme euroopassa keskiarvon alapuolella

jos nyt näitä lähdettäisiin merkittävästi leikkaamaan me olemme kansainvälisessä kilpailuympäristössä se vain johtaisi suomalaisen tuotannon ulosliputtamiseen maamme rajojen ulkopuolelle muihin euroopan maihin

minun on hyvin vaikea uskoa että esimerkiksi puheenjohtaja soini kannattaisi sitä että me rupeamme omin toimin ulosliputtamaan teollisia työpaikkoja suomesta

edustaja skinnari kysyi lisäpanostuksista

pääministeri katainen jo totesi että olen lähiviikkoina tuomassa esityksiä viennin rahoituksen parantamiseksi ja odotan ja uskon saavani sille eduskunnan tukea

arvoisa puhemies

tämäkin keskustelu hyvin kuvastaa sitä että meillä on tämän asian ympärillä kaikesta huolimatta hyvin laaja konsensus ja se konsensus näyttäytyy sekä valmistelussa että sitten parlamenttikäsittelyssä

täällä on arvioitu että talibanien kannatus on voimakkaasti kasvanut

siihen kysymykseen miten suomi ruotsin ehdotuksia käsittelee ja missä aikataulussa totesin jo aiemminkin että tämän syksyn aikana on monta kansainvälistä foorumia niin ykn eun kuin natonkin puitteissa tämän asian ympärillä ja uskon että nyt syksyn aikana tehdään varsin kriittistä arviota nykytilasta niistä keinoista millä päästäisiin eteenpäin ja tavoitteista joissa nähtäisiin kansainvälisen yhteisön vetäytyminen mahdolliseksi ja sitten aikanaan suomi näitä asioita tarkastelee mitkä ovat meidän lähtökohtamme ja voimavaramme vaikkapa nyt tähän ruotsin päätökseen nähden ruotsin päätökseen lisätä ja ruotsin ajatuksiin siirtyä tämmöiseen siviilivetoisuuteen

jatkaisin tuosta mihin ulkoministeri stubb jäi eli siitä kysymyksestä millä tavalla tuo tilanne siellä afganistanissa määritellään ja aivan erityisesti tietysti siellä pohjois afganistanissa missä tilanne kyllä selkeästi poikkeaa etelän tilanteesta

eli uskoisin että lähikuukausina tarvetta ei ole mutta ensi vuoden alkupuoliskon aikana epäilen että asiaa arvioidaan

erään selityksen antaa rauhanturvaajien voimankäyttösäännöt eli suomalainen rauhanturvaaja ei avaa tulta suomalainen rauhanturvaaja voi käyttää voimaa itsesuojelutarkoituksessa tai tehtävän suorittamisen vuoksi

ihan noin loppukommenttina vaan voisi todeta että ilman turvallisuutta ei ole kehitystä ja jos ei saavuteta tuloksia kehitystyössä se turvallisuus ei lisäänny eli siinä mielessä nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa ja tässä meidänkin kriisinhallintamme kehittämisessä tämä on ihan avainkysymys

se on vaikea ennustaa mutta selvästi kärsivällisyyttä kauhean pitkälle ei varmasti osallistuvilla mailla ole

mutta tietysti se alue jolla suomalaiset ruotsalaisten kanssa toimivat on perinteisesti rauhallisempi ja myöskin sillä alueella afgaanien oman armeijan kehitys on ollut parasta eli tämä tietysti antaa varmasti aika lohdullisen näkymän siitä että sillä alueella voitaisiin ensimmäisten joukossa tuo turvallisuusvastuu siirtää

huomenna kun tapaan venäjän kollegani tämä afganistanin kysymys on myöskin agendalla ja varmasti heillä on näkemyksiä ja myöskin kokemuksia tuon operaation vaativuudesta ja siihen liittyvästä kärsivällisyydestä

siinä kiinnitetään huomiota esimerkiksi tuottavuusohjelmaan varusmiesten sosiaaliseen asemaan nostamalla esille tulevaisuutta ajatellen esimerkiksi kotiuttamisraha ja eläkekertymän huomioon ottaminen varusmiespalveluksen huomioon ottaminen eläkekertymää määriteltäessä puolustushallinnossa käytettävä indeksi tilausvaltuudet varaosavaje edelleenkin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen suunnattu lisämääräraha

tästä verkkoturvallisuudesta toteaisin että on todettava että tuon rahamäärän sijainti puolustusministeriön pääluokassa on enemmän tämmöinen parkkipaikkakysymys

kysymys on koko julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden varmentamisesta mikä on tietysti tärkeä asia mutta koskettaa koko julkista hallintoa ei suinkaan vain puolustushallintoa

mutta sitten itse tuohon budjettiin

puolustushallinnon budjetti jakautuu kolmeen osaan

viime viikonvaihteessa pidetty kertausharjoitus hyvin osoitti sen että kertausharjoitusten merkitys yleiseen asevelvollisuuteen sidottuna on aivan ensiarvoisen tärkeä

olemme nyt päässeet tyydyttävälle tasolle palauttaneet kertausharjoitusten vuorokaudet koska ilman kertausharjoittamista yleinen asevelvollisuus ei tietenkään toimi jos varusmiespalveluksen suorittamisen ja kertaamisen välille jää liian pitkä aika

hornetin osalta toteaisin että kaikki ne toimet joita tällä vaalikaudella on tehty tai tehdään ovat päätösperusteisia ja perustuvat aikaisempiin selontekoihin ja aikaisemman hallituksen päätöksiin

mutta mitä tulee tähän hornetin ikään kuin elinkaaripäivitykseen ne todellakin perustuvat selontekoon ja etenevät aivan selontekojen määrittelemien linjausten puitteissa

tuo hankinta kohdistui sisu autolle kilpailun jälkeen mutta sillä on ehdottomasti merkittävä rooli kotimaisen kuorma autoteollisuuden työllistävälle vaikutukselle ja yleensä tuon teollisuudenhaaran suomessa pysymiselle

yleinen asevelvollisuus sen tulevaisuus on puhuttanut paljon menneen kesän aikana ja varmasti tämän syksynkin aikana ja siitä varmasti puhutaan selonteon yhteydessä

neljäntenä ja viimeisenä asiana otan esille kriisinhallinnan jonka rooli osana ulko ja turvallisuuspolitiikkaa aina vain vahvistuu

on tärkeää että suomi on omalta osaltaan kantamassa kansainvälisen yhteisön jäsenenä vastuuta kriisien ennaltaehkäisystä tai sitten niiden hillitsemisestä

siinä missä balkanilla sotilaallinen kriisinhallinta on nyt liudentumassa ja tuo operaatio jatkuu siviilikriisinhallintana laki ja oikeus poliisimissiona on selvää että niin afganistanissa kuin afrikassa tarvitaan kehitystoimien pohjaksi sotilaallista kriisinhallintaa

parhaillaan umn ulkoministeriön johdolla laaditaan suomalaista laajan kriisinhallinnan konseptin uudistamista jonka ideana siis on miten sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta sekä kehitystoimet voitaisiin entistä paremmalla tavalla yhteennivoa ja voitaisiin saada sitä kautta parempia tuloksia aikaiseksi

eli jos olen oikein ymmärtänyt että täällä on esitetty näkemys siitä että sotilaallisen kriisinhallinnan rahoja tulisi siirtää siviilikriisinhallinnan puolelle en voi totta kai siihen yhtyä mutta yhdyn siihen näkemykseen että siviilikriisinhallinnan rooli on äärimmäisen tärkeä

tarvitaan poliittinen pohja näille kriisinhallintatoimille joita sitten edistetään ja vahvistetaan oli sitten kysymys afganistanista tai afrikasta tai balkanista

haasteita tässä suhteessa valitettavasti riittää mutta mielestäni suomen rajallinen mutta tärkeä osuus on tulevaisuudessakin

pyydän painamaan vie painiketta ja seisovansa uutta käyttöä vastus puheenvuoron ja aluksi vaikka vapun satakunnan poistojen entistäkin tärkeämpää

mutta ensinnäkin ed

tässä selonteossa todetaan että nykyistä yleistä asevelvollisuutta pyritään ylläpitämään ja kutsuntajärjestelmää vahvistamaan jotta tiettyihin asioihin ongelmiin voidaan ennakollisesti tarttua ennen asevelvollisuutta ja toisaalta työ ja elinkeinoministerijohtoisesti katsotaan miten siviilipalvelusjärjestelmää voidaan kehittää

kolmantena kysymyksenä suomi ei joulukuussa tehnyt päätöstä liittyä oslon rypäleasesopimukseen

on selvää että tuo sopimus vaikka suomi siihen ei liittynyt tulee muuttamaan puolustusmateriaaliteollisuutta ja suomi seuraa tuota kehitystä mutta tällä erää emme siis liittyneet

arvoisa puhemies

kolmeen kysymykseen vastaus

paloniemi kysyi tästä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehittämisestä

tämän syksyn aikana niin kuin totesin otamme kantaa varmasti moniin ehdotuksiin siitä miten entistä paremmin kehitystoimia siviilikriisinhallintaa sotilaallista kriisinhallintaa voitaisiin kehittää sillä alueella missä suomi afganistanissa toimii ja uskon että se on semmoinen käytännön esimerkki että siirryttäisiin puheista tekoihin

toinen kysymys siihen miten ja kuinka usein eduskunnan tulisi käsitellä näitä rauhanturvaoperaatioita

minusta muistini mukaan me olemme kahdestikin tämän kuluneen vuoden aikana käsitelleet afganistania paitsi selonteon osalta viime syksynä niin sitten keväällä tämän vaalivahvennuksen osalta että sanoisin että meillä on jopa useampi menettely että uskoisin että meillä on eduskunta erittäin tiiviisti ja vahvasti kytkettynä tähän päätöksentekoon

kimmo kiljusen kysymys mikä määrä on sitten varsinaisia talibaneja ja mitkä heitä tukevia joukkoja ja onko poliittinen ratkaisu se dialogi mahdollista

mutta lopuksi sanoisin vaan että ruohonjuuritasolla sanotaan että sama henkilö pystyy saman vuoden mittaan olemaan paitsi taliban kapinallinen taliban radikaali hallituksen sotilas ja sitten vielä huumekuriiri eli vähän sen mukaan minkälaiset säät ja kuka maksaa palkkaa

tämä on niin vaativa kriisinhallintaoperaatio pelkästään sen vuoksi ja toiseksikin voi sanoa näin että se on arvokas viesti meidän rauhanturvaajillemme että he ovat siellä tekemässä tärkeää tehtävää ja heillä on eduskunnan tuki ja luottamus takanaan

nepponen kysyi arviota rekrytoinnin tulevaisuudesta niin minusta afganistanin osalta se on toistaiseksi näissä vaihtoehdoissa vetänyt parhaiten